muun muassa maahanmuuton osalta esitettiin näissä teeseissä ajatuksia joita hallitus jo käytännössä tällä hetkellä toteuttaa

tähän kilpailukykyyn liittyen hallitusohjelmassa on ainakin yksi erittäin iso linjaus joka ei käytännössä vaadi uhrauksia mutta lisää nopeasti meidän kilpailukykyä lisää monella tavalla uusia työpaikkoja

ensinnäkin tämän varsinaisen metsälain uudistamiselle mutta ilmeisesti myös kaikkien näitten metsäpaketin eri lakien uudistamiselle on antanut erittäin hyvän pohjan laajasti koko metsäalan toimijoitten toiminta ja loppujen lopuksi varsin yksimieliset näkemykset siitä millä tavalla näitä lakeja pitää uudistaa

tässä muutoksessa tärkeää on se että perustettava osakeyhtiö kuuluu välittömästi toiminnan aloittaessa valtioneuvoston kanslian hallinnon alaan

se edesauttaa ennen kaikkea viennin kilpailukykyä ja on todella toivottavaa että yhteiskuntasopimuksen linjaukset myös menevät työehtosopimuksiin sisään

ammatillisen koulutuksen reformin perusopetuksen digiloikan tai nuorten yhteiskuntatakuun kehittämisen kaltaiset hankkeet pohjautuvat nimittäin siihen uudistustarpeeseen minkä jatkuvasti muuttuva maailma koulutusjärjestelmällemme asettaa

ministeri pekkarinen kertoi täällä jossakin puheenvuorossaan jotenkin niin että uusimpien tutkimustulosten perusteella turve tuottaa selvästi vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin kivihiili

arvoisa puhemies

sitten yhteen näistä teeseistä joka liittyy tähän yhteiskuntasopimukseen toteaisin vain sen että nyt on kyllä tärkeää että annetaan työmarkkinajärjestöille mahdollisuudet jatkaa näitä yhteiskuntasopimusneuvotteluja eikä mennä tässä vaiheessa pelottelemaan

aivan lopuksi

hallitus ja hallitusohjelma näkevät kuntakentän ja kuntapalvelut lähinnä rakennekysymyksenä keskittyen hallinnollisiin kuntarakennekuvioihin unohtaen sen että kunta on ihmisiä asukkaitaan varten

onhan oletettavaa että suomen metsäkeskuksen toiminta ja uskottavuus vaarantuisivat mikäli suomen metsäkeskus omistaisi perustettavan osakeyhtiön

ratkaisun toimeenpano ei voine tapahtua maatalouspääluokan sisäisillä siirroilla vaan kansalliseen tukeen on löydettävä tarvittavat varat jotta elintarviketuotanto jatkuu häiriöttä koko maassa ja työpaikat säilyvät

meidän pitää päästä rajoittavasta sääntelystä mahdollisuuksien tukemiseen ja minä toivon että tässä hallituksella on erittäin vahva rooli ja tahtotila kuin myös sitten kaikilla hallinnon portailla

meidän pitäisi kyetä tunnistamaan oikea aikaisesti yhä aikaisemmin ne yritykset jotka ovat valmiita kansainvälisille markkinoille ja haluavat myös sitten kasvaa

tähän lakiin liittyvä suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettu laki on ymmärtääkseni hyvin tarpeellinen ja toimiva

kun tiedetään missä valtion metsät käytännössä ovat missä metsähallitus käytännössä toimii eli ennen kaikkea lapissa koillismaalla kainuussa pohjois pohjanmaalla niin käytännössähän tässä nyt on käymässä sillä tavalla että valtion metsien ensiharvennuksista kertyvä energiapuu riittää täyttämään olemassa olevat pohjoisen energiapuun käyttöpisteet niin lapissa kainuussa koillismaalla kuin osittain pohjois pohjanmaallakin

tuon välikysymyksen totaalisesta tyrmäyskritiikistä huolimatta itse uskon hyvin vahvasti siihen että hallituksen usealla linjalla etenevillä toimenpiteillä päästään siihen tilanteeseen että työllisyys lähtee nousuun talous lähtee nousuun ja käänne kaiken kaikkiaan parempaan on täysin mahdollinen

kyllä hallituskin puhuu palveluista ja palvelujen turvaamisesta mutta koko hallituksen kuntatoimet lähtevät siitä ajatuksesta että kun kunnat liitetään suuremmiksi eri keinoin niin silloin kaikki on kunnossa ja näinhän se ei mene

niitähän hallitus nyt viime viikolla julkisti ja kuten tänään pääministeri myös totesi lisää on vielä tulossa

tämän päivän maaseutu tarvitsee nopeasti elvytystoimia jotta saadaan investoinnit liikkeelle

siis tällä summalla ei ole tarkoitus paikata julkisen talouden tilanteen vuoksi tehtäviä säästöjä vaan kylvää tulevaisuuden paremman koulutuksen siemen

ja kun näitä keinoja mietitään käsiteltäessä hallituksen strategista ohjelmaa niin kyllä pakko on todeta että entisen valtiovarainministerin pitämässä ryhmäpuheessa oli ainoastaan yksi esitys jolla päästään tässä maassa eteenpäin ja ylöspäin

mitä elementtejä siihen on tulossa

eli työllisyys ja yrittäjyyspaketilla haetaan muun muassa kannustinloukkuja pois kannustinloukkuja puretaan työn vastaanottamista helpotetaan työttömyysetuuksia voidaan käyttää yrityksen perustamiseen käytetään verotuksen keinoja ja niin edelleen ja niin edelleen

onkin välttämätöntä että investointitukijärjestelmän kotikutoiset esteet puretaan nopeasti ja hallitus varmistaa makeran pääomat kaiken kaikkiaan

muutama kommentti näihin eri kysymyksiin

suomessa on aikailtu talouden saamiseksi euroaikaan ja tästä maksetaan nyt sitten hitaana talouden kasvuna ja korkeana työttömyytenä ja tämänkin osalta kyllä heitän vähän palloa välikysymyksen tekijöille

totta kai on todettava että nämä koulutusleikkaukset viime ja nyt alkaneella hallituskaudella ovat erittäin kovia

minäkin yhdyn siihen puhujien joukkoon joka täältäkin pöntöstä kiittää ministeriä näitten metsälakien erinomaisesta eteenpäinviemisestä ja saattamisesta tänne taloon

nyt ei ole hötkyilyn aika

käytännössä tilanne on se että myös metsähallituksen metsien ensiharvennusten ainespuut voivat ohjautua energiapuuksi ja tukkia energiapuumarkkinat hyvinkin pitkäksi aikaa

huomion kiinnittäminen puhtaasti kuntarakenteeseen jättää kohtalokkaasti taustalle kuntapalvelujen tuotantotapojen palvelurakenteitten uudistamisen kansalaisten palvelujen saavutettavuuden ja kansalaisten lähivaikuttamisen

eli on siis kannustettava valtioneuvoston pyrkimyksiä turpeen käytön turvaamiseksi ja kehittämiseksi

käytännössä esimerkiksi ammattikorkeakoulusektorilta lähes neljännes rahoituksesta on hävinnyt ja häviää muutamassa vuodessa ja on aivan selvää että näitä säästöjä ei löydy pelkästään seinistä

neljäs kasvuelementti

ensinnäkin tämä ensimmäinen varsinainen metsälaki vastaa uskoisin aika hyvin muuttuvan metsänomistajakunnan mutta myös laajemmin yhteiskunnan odotuksiin metsätaloudesta kaiken kaikkiaan

komissio ei kuitenkaan ole hyväksymässä nykyisten tietojen mukaan suomen esitystä sellaisenaan ja onkin välttämätöntä että suomen hallitus käyttää kaiken poliittisen voiman siihen että alkuperäinen esitys toteutuu

väylien korjausvelkaa hoidetaan yli miljardilla eurolla ja sen lisäksi kehyspäätöksiin kohdennettiin kahdeksan isoa uusinvestointia

ehkä ihan muutamia yksittäisiä asioita sitten

kuntasektorin uudistusten pääpainon pitää olla nimenomaan palveluiden palvelurakenteitten ja palvelujen tuotantotapojen uudistamisessa niin että ihmiset ja heidän tarvitsemansa palvelut ovat uudistusten keskiössä

eli käytännössä tämä on äärettömän huono vaihtoehto ja ratkaisu että tuki ohjataan myös metsähallitukselle

tarkemmin tätä esitystä katsoen toteankin että tässä vaiheessa mitään kannatuksia ei välttämättä tarvita mutta kun minä nyt kuuntelin edustaja kivirannan erinomaista puheenvuoroa niin joudun toteamaan sen että edustaja kivirannan esitykset täydentävät niin monella tavalla tätä hallituksen puutteellista esitystä että haluan arvoisa puhemies tässäkin istunnon vaiheessa kannattaa edustaja kivirannan tekemiä esityksiä

pohjoista näissä uusinvestoinneissa edesauttavat viitostie ja nelostien korjaaminen oulukemi välillä

tämän osalta on ehdottoman tärkeää että metsäneuvoston jäsenten on edustettava laaja alaisesti nimenomaan maakunnan metsiin perustuvien elinkeinojen kehittämisen kannalta keskeistä asiantuntemusta ja tässä yhteydessä on välttämätöntä että vahva metsänomistajien edustus metsäneuvostoissa on turvattava

budjettipääluokkaan kuuluu myös kala riista ja porotalous ja valiokunta on omassa mietinnössään huomioinut täälläkin äsken puhutut suuret petovahingot

hallituksen linja edetä kolmea isoa tietä on minusta erittäin viisas eli valitettavasti joudutaan ja on jouduttu tekemään näitä isoja säästöjä

vastaavasti alueperusteisen yhteistyön nimissä oppilaitokset ovat velvoitettuja lisäämään yhteistyötä alueellisten koulutus tutkimus ja kehitysorganisaatioiden kanssa

merkittävä osa metsänomistajista myös painottaa metsien hoidossa taloudellisten tavoitteitten ohella virkis tys luonnonsuojelu ja maisemanäkökohtia

minusta on täysin väistämätöntä että nämä kolme isoa linjaa tulevat nostamaan suomen taloutta ylöspäin

kuntien energiapolitiikassa tavoitteena pitäisi olla kotimaisiin ja uusiutuviin biopohjaisiin energialähteisiin siirtymisen hyvin totaalisesti ja siihen on syytä panostaa

hallitusohjelman peräänkuuluttama valtiojohtoinen ylhäältä saneltava kuntarakenneratkaisu työssäkäyntialuepohjaisista kunnista sen hallituksen väittämä erinomaisuus ei perustu vahvaan analyysiin vaan ainoastaan mielikuviin tunteisiin ja väittämiin

tiusanen peräänkuulutti kommentin petoja on liikaa taustalta sitä että se on aivan liian vähän analyyttisesti arvioitu kommentti

toki erittäin suuri osa metsänomistajista edellyttää sijoitukselleen ja investoinneilleen nykyistä suurempaa taloudellista tuottoa ja epäilemättä laaja tahtotila on ollut myös lisätä metsänomistajien valinnanvapautta ja vastuuta metsien käytössä ja hoidossa kaiken kaikkiaan

on myös selvää että kun metsäkeskuksen toimintaa alueyksikköjen toimintaa arvioidaan sen merkitystä arvioidaan niin metsäkeskuksen toiminnan rahoituksesta on huolehdittava niin että se pystyy vastaamaan siihen haasteeseen mitä metsätaloudella on muun muassa suomen biotalouden tulevaisuuden kehittämisessä

todettakoon tässä yhteydessä myös se että kansallisen hyvinvoinnin kehittyminen nojaa alueiden elinvoimaan ja siksikin korkeakoulurakenteen pitää olla tässä maassa myös maantieteellisesti hyvinkin kattava

viljelijät ja maatalous varmasti odottivat myös että kehyspaketissa tulee jotain merkittävää helpotusta maatalouden todella syvään ahdinkoon

siitä voisi todeta että tänä päivänä hallan näljängän hossa irnin paliskuntien poroisännät ovat kyllä tätä analysointia tehneet aika pitkään ja todenneet sen että näitten paliskuntien tulevaisuus on hyvin heikolla pohjalla koska petovahingot ovat niin suunnattoman suuria

ne vaativat toki edelleen valmistelua hyvin paljon mutta muun muassa tätä paljon puhuttua yhtiöittämistä on syytä kyllä arvioida ilman ideologista paatosta

eli on aivan aiheellista että kuntien osalta lähdetään viemään energian käyttöä siihen suuntaan että käytetään uusiutuvia energiamuotoja

kehyspaketissa merkittäviä ratkaisuja tähän ei tullut hiukan tukea lisää

debatin yhteydessä täällä nousivat esille myös nämä ulkomaalaiset opiskelijat puhuttiin koulutusviennistä

ymmärrän niin että työssäkäyntialuepohjainen kuntamalli sopinee monelle suomen kaupunkiseudulle mutta pyrkimys koko maassa samaan sabluunaan jättää suuren joukon kuntia oman onnensa varaan ja pakottaisi niiden osalta ylläpitämään monimutkaisia epädemokraattisia kuntien yhteistyöjärjestelyjä muun muassa isäntäkuntamallin pohjalta johtaen tietynlaiseen orjakuntamalliin

myös sähkön syöttötariffijärjestelmän käyttöönotto on aivan välttämätöntä mikäli me aiomme kehittää uusiutuvaan energiaan perustuvan myös sähkön tuotanto uusiutuenergiaan perustuvaansä perustuvaa sähköntuotantoa

uskoisin että tämä lakikokonaisuus vastaa näihin muutoksiin mutta luo myös aika tiukatkin reunaehdot kestävän metsätalouden harjoittamiselle

tästä laista on toki todettava se että tietyllä tavalla tämä uudistus nyt jää puolitiehen koska tähän kokonaisuuteen liittyvä otson yhtiöittäminen ei sen taloudellisesta tilanteesta johtuen ollut mahdollista

itse olen ehdottomasti sitä mieltä että meidän pitää mahdollistaa koulutuksemme järjestäjille eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoitten lukukausimaksut

ja sen takia on syytä odottaa että nyt valtion seuraavassa lisätalousarviossa näitä toimenpiteitä tulee

metsäpolitiikan osalta on lyhyesti todettava se että hallitus on tehnyt merkittäviä parannuksia alkaen puun kuljetusten turvaamisesta väyläratkaisuilla jatkuen puunmyyntitulon verohuojennukseen ja niin edelleen

se edesauttaa ennen kaikkea viennin kilpailukykyä ja on todella toivottavaa että yhteiskuntasopimuksen linjaukset myös menevät työehtosopimuksiin sisään

näen niin että yksioikoisen peruskunnan tavoittelemisen sijaan maassa tulee voida olla erilaisia kuntarakenteita kuten esimerkiksi kainuun malli jolla kuntalaisten tarvitsemat palvelut voidaan tuottaa ja järjestää mahdollisimman tehokkaasti

hallituksen politiikka viime kaudesta on tässä monella tavalla muuttunut

samoin tämän lisäksi meidän tulisi viedä eteenpäin myös niin sanottua vuosityöaikakokeilua mikä toimisi monen muun muassa lukion osalta erinomaisen hyvällä tavalla muun muassa tuon mahdollisen neljännen opiskeluvuoden osalta

kasvuelementtejä on monia

mutta on toki syytä kritisoida sitä prosessia jolla näitä merkittäviä metsäpoliittisia ratkaisuja on kaiken kaikkiaan tehty

normien purku tarvitaan työllisyyttä ja yrittäjyyttä helpottavia toimia ja niitähän hallitus on monella tavalla esittänyt tarvitaan vahvaa infrapäätöksentekoa jossa hallitus myös on tehnyt päätöksiä

puhemies totean vain lyhyesti sen että tällä kaudella nyt on päästy siihen tilanteeseen että kuntien rahoitusasema ei heikkene ja siinä mielessä tässä on tapahtunut ihan oleellinen muutos viime kauteen

toisaalta yhtiöittäminen on vain välivaihe otsolle pitää löytyä myös selkeästi omistaja

ei ole mitään perusteita sille että valtio omisteisen yhtiön pitäisi olla mukana metsänhoitoliiketoiminnassa tai puumarkkinoilla

merkittävien metsien monimuotoisuutta turvaavia muutoksia ovat muun muassa mahdollisuus eri ikäisrakenteeseen metsänkasvatukseen metsän uudistamisessa käytettävän puulajivalikoiman laajentuminen uudistamisvelvoitteen poistuminen taloudellisesti vähämerkityksellisiltä soilta erityisen tärkeitten elinympäristöjen listan laajentaminen ja käsittelyn täsmentäminen sekä muutokset lain soveltamisalassa

kannustan ministeriä siihen että nyt on tärkeintä se että näitä päätöksiä tehdään ja niiden mukaisesti myös edetään eli mitään eestaas toimimista tässä nyt ei ole mahdollista harjoittaa vaan meidän on mentävä eteenpäin

hallitusohjelman hellimää kaksiportaista hallintojärjestelmää kunta ja valtio ei ole muualla kuin kaupunki ja lilliputtivaltioissa

ja tämä tie on totta kai oikea

siirtymävaiheen osalta otsolle on tietysti löydyttävä oma erillinen ulkoinen hallitus tai muu sellainen johtuen siitä että ne tahot jotka ovat edustettuina sitten suomen metsäkeskuksen johtokunnassa eivät voi kilpailuneutraliteetin takia olla mukana otsonkaan johtokunnassa tai hallituksessa

nyt nämä koulutusleikkaukset on kirjattu hallitusohjelmaan mutta toki niiden toteuttamismallit ovat edelleen epäselviä

siksikin hallituksen on syytä suhtautua ennakkoluulottomasti siihen että myös maakuntapohjalta tapahtuvalla yhteistoiminnalla voidaan palvelut turvata ja rakentaa demokraattisesti

ennen uusia toimenpiteitä olisi myös syytä katsoa kuinka palvelut ovat kehittyneet jo liittyneissä kunnissa ja hyvä olisi myös selvittää kuntaliitosten todellinen taloudellinen hyöty eli kuntakenttä tarvitsisi myös säännöllisin väliajoin tuotettua reaaliaikaista seuranta ja arviointitietoa kuntaliitosten toimivuudesta

arvoisa puhemies

suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa todetaan että metsäkorte ja muurainkorvet esiintyvät usein pienipiirteisenä mosaiikkina muiden aitokorpityyppien kanssa joista eri alatyyppejä on erittäin vaikea selvästi rajata erilleen

muutamiin kysymyksiin tai kommentteihin mitä tuossa debatin aikana tuli tai mitä täällä nyt tässä keskustelussa on tullut

nyt puhemies aivan lopuksi

arvoisa puhemies

edustaja rehula totesi jo aiemmassa puheenvuorossaan että hallituksella on tietynlainen mittakaavavirhe kun pääministeri katainen linjasi taloustilannepuheessaan täällä salissa jokin aika taaksepäin että kuntauudistus on tällä vaalikaudella keskeisin niistä rakenteellisista keinoista joilla julkista taloutta voidaan vahvistaa

metsälain osalta kaiken kaikkiaan on pidetty tärkeänä metsänomistajan oikeusturvan kannalta sitä että metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ovat sellaisia kohteita jotka voidaan kiistatta tunnistaa ilman maastoon tehtävää rajausta

ensinnäkin päivällä debatin yhteydessä kyseltiin keskustan suhtautumista valtionosuuksien leikkaamiseen

kysynkin tässä lopussa ministeriltä

metsäkorte ja muurainkorpien lisääminen metsälakikohteiksi vaarantaa tätä metsänomistajan ja myös metsätalouden toimijoitten oikeusturvaa

on selvä että tällä vaalikaudella tehdyt erittäin mittavat ja rajut valtionosuuksien leikkaukset ovat eriarvoistaneet kuntakenttää vakavalla tavalla

millä tavalla olette ajatellut kannustaa oppilaitoksia nimenomaan tämän läpäisyasteen nostamiseen

kuntien taloustilanne ja talousluvut eivät tätä todista

sen takia onkin aivan välttämätöntä että vaikka nykyinen valtionosuusjärjestelmä säädettiin vasta nytten tällä vaalikaudella niin tulevalla vaalikaudella on syytä arvioida uudemman kerran millä tavalla tämä uusi valtionosuusjärjestelmä sitten kuntia kohtelee

arvoisa puhemies

aivan lopuksi arvoisa puhemies pyydän anteeksi että aika on mennyt ylitse mutta totean loppuun yhden virkkeen

edustaja korhonen sanoikin hyvin tärkeän asian kun hän totesi että ei voi olla ainoastaan yhtä ainoaa mallia

totean selkeästi sen että mikäli hallitus todella jääräpäisesti ajaa lävitse esittämänsä kuntamallin kysymys on ainoastaan politiikasta ja kaikella ystävyydellä sanottuna myös älyllisestä laiskuudesta

hallitus ajaa vain yhtä suurkuntamallia

oma arvioni on kyllä se että tätä valtionosuusjärjestelmää on syytä muokata vielä paremmin sopivaksi kuntakentän toimintaan paremmin sopivaksi

se ei voi olla ainoa tapa toimia ainoa malli toimia kun haetaan todella ihmisten tarvitsemien palvelujen järjestämistapaa

mikäli näillä luontotyypeillä on erityisen turvaamisen tarvetta tulee keinoja käyttää metso ohjelmaan johon nämä luontotyypit jo sisältyvät

tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa puhuitte rahoituspohjasta

sen lisäksi on aivan selvä asia että ensi vuonnakin tarvitaan kuntien harkinnanvaraisia valtionosuuksia

itseäni hämmentää aika tavalla se että te olette aika monessa lehtihaastattelussa todennut sen että tässä kuntahankkeessa pitäisi muodostaa sellaisia kuntia jotka tulisivat toimeen pelkästään omilla verotuloillaan

arvoisa puhemies

edustaja virtanen tässä viittasi keskustan vastalauseeseen hallintovaliokunnan mietinnössä todeten että se on aika pitkä mutta täytyy sanoa että kahdessa tunnissa ei ehtinyt kirjoittaa pidempää

arvoisa puhemies

pääministeri sanoi tuossa edellisen asian aikana jotenkin niin että pitää etsiä ratkaisuja ei ongelmia

mehän elämme ajassa missä tarvitaan ratkaisuja jotka tuovat ihmisille töitä ja turvaavat palvelut mutta suomalaiset ovat yli kaksi vuotta odottaneet hallitukselta ratkaisuja nimenomaan ratkaisuja näihin asioihin

arvoisa puhemies

on aivan välttämätöntä että sosiaali ja terveydenhuollon uudistus saadaan eteenpäin mutta on myös selvää että kyllä kuntasektorilla pitää pystyä tuottavuutta parantamaan oleellisesti nykyisestään